olemme kartoittaneet kuinka paljon viljelijöillä on varastossa vanhoja siemeniä ja paljonko on myös kauppaliikkeissä ja sitten myös odottelemme koska saamme viimeisintä tutkimustietoa suomesta kun tähän mennessä on ollut aika selvää että suomessa ei ole havaittu näitä ongelmia neonikotinoideista mitä on ollut euroopassa tai jossain muualla

arvoisa herra puhemies

mi nä luulen että näitten lisäysten jälkeen arvio on se että ehkä suunnilleen päästään siihen tahtiin että kaikki rahat tulee käytettyä muttei jäisi hirveästi maksurästejä

mutta jos sanon lyhyesti tästä taustasta yleisestä maatalouden tilanteesta niin on syytä muistaa koska varmaan joku ihminen saattaa television ääressäkin katsoa että mitä tämän hallituskauden aikana on tehty että rahoitusratkaisu eun yhteisten rahojen käytöstä oli hyvä suomen kannalta

toivottavasti tehdään koska ehkä se on parempi vaihtoehto että tehdään paljon töitä metsissä ja työllistetään ja hoidetaan metsiä ja sitten mietitään mistä sitten taas kerätään rahaa siihen jos rahat loppuvat kesken

kesällä aikaansaatu cap uudistus eli maatalouspolitiikan uudistus meni myös hyvin kiitos siitä niin euroopan parlamentille kuin suomen eduskunnallekin joka tuki suomalaisia neuvottelijoita hyvin tässä asiassa ja antaa myös omalta pohjaltaan hyvän ratkaisupohjan tähän

minulla ei ole kaikkia tietoja kun olen pelkästään lehtitietojen varassa mutta ne arviot mitä työpaikoista on ollut julkisuudessa käsittääkseni pitävät sisällään myös sen kuinka paljon syntyy työpaikkoja itse koko ketjuun jos mietitään korjuuketjua ihan sieltä kannolta aina tehtaan portille asti eli tuhansia työpaikkoja kuitenkin koko ketjuun

tällä viikolla selvisi että meillä on tuottajajärjestöjen kanssa hieman erilainen linja siitä mitä sinne ratkaisun pohjaesitykseksi tarjotaan ja siinä on nyt kun menee jo minuutin yli palataan siihen kohta lisää hieman näkemyseroja mutta se ei tarkoita ollenkaan sitä että rahoja oltaisiin leikkaamassa tai että linja olisi miltään osin muuttunut

tutkimus totta kai tehdään siellä alueilla painottuen varmaan sillä tavalla että metsäpuolella on tuolla itä suomessa erittäin paljon osaamista kun taas maatalous ja elintarvikepuolella on sitten ehkä etelä ja länsi suomessa ja pohjoisemmassa on vähän enemmän osaamista liittyen riista ja kalatalouteen

eli jos pystyisimme tätä kuilua vähän kaventamaan niin se olisi koko kansantalouden etu ja toivottavasti sitten siinä koko ketjussa koituisi kaikkien ketjun osapuolten hyväksi myös niitten alkutuottajien jotka ovat tänä päivänä todella heikossa tilanteessa johtuen jo pelkästään tästä tämän vuoden huonosta sadosta ja heikoista säistä

kannattavuus parhaiten paranee sen hinnan kautta

tietysti kun tätä lakia valmisteltiin niin niihin neuvotteluihin kyllä jouduin osallistumaan ja sanotaan nyt jos voisi asettaa sanansa vaikka näin että meillä oli itse kullakin hieman erilaisia toiveita lain sisällön suhteen mutta hallituksen lopputulos oli se mikä esitys täällä eduskunnassa on

se on ainoa lääke siinä mielessä

nyt viimeisimmät ennusteet jos oikein muistan mitä on tullut mttltä ja myös vttltä kyllä kertoisivat että pikkuisen kannattavuus olisi kääntynyt vähän parempaan suuntaan mutta ei vielä tarpeeksi

sanotaan nyt että parhailla tiloilla päästään lähelle ykkösen kannattavuuskerrointa joka olisi kuitenkin tavallaan se tavoite mutta keskiarvo on kuitenkin liian alhaalla

toivon että ympäristövaliokunta ja muut valiokunnat täällä eduskunnassa perehtyvät siihen huolella ja katsovat sitten mikä on tarpeellista säätelyä ja mikä on tarpeetonta säätelyä

tietysti tällä lähiruoka ja luomuruokaohjelmalla tähdätään osittain tähän suuntaan ja monilla muillakin toimenpiteillä että suomalaiset tuottajat pystyisivät tulevaisuudessakin tuottamaan kotimaista ruokaa

se on totta niin kuin edustaja väätäinen sanoi että usein tässä energiatuotannossa puun ohella poltetaan myös turvetta ja niitä molempia muotoja tarvitaan ja ne ovat kuitenkin sitä kotimaista energiaa mitä me kaikki toivomme käytettävän yhä enemmän

jälleen kerran

tämä on tärkeää alueellisesti koska siellä on paljon sopimusviljelijöitä ja vähennetään kuljetuskustannuksia ja niin edelleen kun kerran alueelta löytyy tehdas joka käyttää tuotettuja raaka aineita

toivottavasti se jatkuu siellä mutta uskon että omistuspohja ei ole kuitenkaan se ratkaiseva vaan se että se yritys on muuten hyvässä kunnossa ja pystyy tekemään hyviä tuotteita

pikkuisen voi tulla kohdentamistilanteita joissa suuntaudutaan vähän eri tavalla ja siihen haetaan hyvää kokonaisratkaisua jonka jälkeen kun tästä asiasta tuottajajärjestöjen kanssa on neuvoteltu vuoden verran jatketaan edelleen neuvotteluja kun haetaan tasapainoista kokonaisvaltaista ratkaisua koko maataloustukipolitiikalle

no ensi vuosi suunnilleen jatkuu sen kaltaisena kuin tämä vuosi koska näitä uusia muutoksia ei ole juurikaan tulossa koska maatalouspolitiikka kaikkine elementteineen jatkuu ensi vuonna samantyyppisenä kuin tänä vuonna eli ei siinä mielessä muutoksia

herra puhemies

tuottajajärjestöt eivät olisi halunneet huomioida tätä täysimääräisesti mutta kun se artikla on sillä tavalla kirjoitettu että meidän pitää huomioida se täysimääräisesti ei tässä paljon sitten vaihtoehtoja ollut jäljellä

kysymys on siitä että sitten kun tuottajajärjestöjen kanssa neuvotellaan niin tuotantoon sidottujen tukien käytöstä kuin kansallisesta tuestakin pitää arvioida mikä on se painopiste mihinkä päin niitä suunnataan

jos aloittaisin tuosta viimeisimmästä elikkä tästä tarkastelukulmasta niin tämä ei ole määräaikainen laki vaan siis laki on ihan normaali mutta sinne haluttiin kuitenkin tuossa viime vaiheessa valtiovarainministeriön toiveesta tämmöinen viiden vuoden tarkastelupykälä että sitten katsotaan millä tavalla laki on toiminut ja tarvitaanko joitakin muutoksia vai ei

on selvä että tässä on kaikkien syytä miettiä vähän pidemmälle siinä miten suomalainen maatalous tulevaisuudessa pärjää ei pelkästään sen takia mikä on tämän hetken satotilanne tai mikä muu on menossa vaan siihen liittyy tietysti monia asioita se miten tulee käymään eun maatalousuudistuksessa millä tavalla muuten voidaan vahvistaa suomalaisen maatalouden asemaa siihen liittyy monia asioita

arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella liikelaitoslaki kumottiin liittyen tiettyihin destia päätöksiin eli metsähallitus toimii tällä hetkellä ilman voimassa olevaa lainsäädäntöä

meidän mielestämme tämä tahti on liian hidas

minä luulen että kun ensi viikolla maatalousneuvosto kokoontuu niin siellä jälleen kerran toteamme sen että näissä alkuperämaamerkinnöissä pitäisi päästä nopeammin liikkeelle ja mahdollisimman pian säätää ne pakollisiksi

päädyttiin sitten näitten pohdintojen jälkeen siihen että kyllä edelleen tällä lailla on oma tehtävänsä ja tarpeensa niin että tehdään siihen ne muutokset jotka sopivat tähän aikaan jotka ovat metsänomistajien kannalta ja puumarkkinoiden kannalta hyviä ja toimivia

no ei se mitään me haluamme hoitaa tämän asian nyt kuntoon ja sen takia on linjattukin hallinnon kehittämisen ministerityöryhmässä että metsähallitus säilyy kokonaisena niin kuin on tavoitteena ollut koko ajan ja hallitusohjelmaan on kirjattu ja että metsähallituksesta tehdään erityisliikelaitos

mutta niin kuin aiemminkin olen täällä kertonut ja saman kerron edelleenkin mikään ei estä tällä hetkellä vapaaehtoisesti merkitsemästä alkuperämaata

minun mielestäni on ihan hyvä että viiden vuoden jälkeen arvioidaan koska maailma menee aika nopeasti eteenpäin tarvitaanko mahdollisesti sitten uudenlaista tarkastelua vai ei mutta sinänsä joka tapauksessa yhdistykset jatkavat toimintaansa ja kehittävät toimintaansa toivottavasti mahdollisimman hyvin

se on myös vähän tämmöinen budjettitekninen juttu koska ei ole vielä lopullisia päätöksiä eussa meri ja kalatalouden ohjausrahastosta josta suomi tulee aikanaan saamaan rahaa

ihan niin kuin pääministeri sanoi että ylipäätään päästiin tämän tyyppiseen ratkaisuun niin ratkaisun avain oli se että löytyi uusi juridinen pohja hoitaa näitä tiettyjä etelä suomen tukia

tätä valmistelua tehdään

siihen kuuluu myös se että edellisen hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti kaikki kilpailuilla markkinoilla tapahtuva toiminta yhtiöitetään jotta on kilpailuneutraliteetti olemassa joten silloin myös metsätalous oykin muodostaa metsähallituksen eli kokonaisuutena metsähallitus ja kaikki se mikä toimii kilpailuilla markkinoilla omina tytäryhtiöinään jotka metsähallitus sataprosenttisesti omistaa

kuitenkin pitkässä juoksussa no nyt meni jo minuutti yli uskon kuitenkin suomalaiseen maatalouteen

mutta budjettiriihessä oli puhetta että sitten kun aikanaan saamme luvun sinne se joko lisätään sitten jonkun lisätalousarvion yhteydessä tai jos saamme tiedon jo tämän syksyn aikana kun tämä budjetti on täällä käsittelyssä niin sitten se raha sinne lisätään jolloin tämäntyyppistä leikkausta ei ole kuin mihin te viittasitte

kun selvisi että löytyy toinen keino hoitaa tätä asiaa siis samaa asiaa niin sen jälkeen neuvottelut komission kanssa olivat paljon helpompia

vielä kerran

siellä ovat eri osapuolet puumarkkinaosapuolet samassa pöydässä ja sanotaan voi sanoa että ehkä viimeisen vuoden sanotaan vuoden kahden aikana viesti on ollut selkeä että markkinat toimivat hyvin

heidän kanssaan oli helppo keskustella kun yhdessä haettiin ratkaisuja yhteisen ongelman hoitamiseen eli he ymmärsivät suomen tilanteen halusivat löytää siihen ratkaisun sellaisen ratkaisun joka sopii yhteisen maatalouspolitiikan sääntöihin

eli markkinat toimivat hyvin tasapaino on löytynyt ja viimeisimpien tietojen mukaan näyttää myöskin että sahatavaran vientikin on lähtenyt vetämään niin kuin on toivottu vähän paremmin kuin aiemmin

edustaja anttilan kysymyksessä oli monia yksityiskohtia joihin ei minuutissa pysty vastaamaan mutta jos nyt sanon pari asiaa

jos me haluamme että meillä on lisää vapaa ajankalastajia ja matkailukalastajia niin niitäkin pitää olla ja nämä eri intressit pitää vain yhteensovittaa

nyt mikä tulevaisuudessa on tärkeää havaita niin se että yhdistykset palvelevat omia jäseniään ja tekevät niitä asioita mitä jäsenet haluavat

se on pitkässä juoksussa se asia mikä tämän kannattavuuden ratkaisee ja toivottavasti se näkyy myös niissä valinnoissa mitä suomalaiset kuluttajat tekevät tuolla kaupassa

eli jos jonkun yhdistyksen jäsenet ovat sitä mieltä että nyt uuden metsälain suomat mahdollisuudet metsänomistajille pitää käydä tarkoin läpi mihin edustaja hiltunen täällä viittasi niin silloin yhdistys järjestää sentyyppisiä neuvonta ja koulutustilaisuuksia omille jäsenilleen joissa käydään läpi mitä tarkoittavat meidän metsissä tai minun metsissä nämä uudet metsien käsittelymuodot uudet metsälain antamat mahdollisuudet

koko ajan minä olen sanonut sitä että vapaaehtoisesti voi merkitä niin siihen ruisleipään kuin muihinkin mistä se on tuotettu ja mistä maasta vaikka se ruis on peräisin ja missä maassa sitten varsinainen tuote on valmistettu

mutta tahtotila on kyllä hyvä ja toivon että tämänkin foorumin kautta nämä intressitahot tosiaankin ymmärtävät sen että pitää tulla vähän vastaan kaikkien että saataisiin semmoinen hyvä kokonaisuus

mutta maanantaina kun hallitus keskusteli tästä tilanteesta lisätalousarvioneuvotteluissa silloin yhdessä todettiin että tähän aiheeseen palataan viimeistään joulukuun alussa kun hallitus lähettää eduskunnalle täydennyskirjeen ensi vuoden talousarvioon